työttömyyden ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden kasvaessa myös peruspäivärahan varassa elävien työttömien määrä lisääntyy merkittävästi

perussuomalaiset ymmärtävät varsin hyvin että ympärillämme olevan maailman yleisen taloussuhdanteen heikentyminen vaikuttaa myös suomalaisten hyvinvointiin

tällaisella summalla on lähes mahdotonta tulla toimeen

sitten toinen tämmöinen asiakokonaisuus johon kiinnitin huomiota on eräät tämmöiset virkanimitykset joihin on puututtu

nyt kysyn pääministeri kataiselta

arvoisa puhemies

hyväksyykö suomi kasvavan yhteisvastuun muiden maiden veloista

kytkentä aiheuttaa sen että kaikista köyhimpien työttömien saadessa pienen korotuksen hyväosaisimmat saavat runsain määrin korotuksia

hänen mukaansa alle kolmevuotiaat lapset ovat liian pieniä päiväkotihoitoon ja hänen mielestään myös tämän ikäisillä alle kolmevuotiailla pitäisi olla hoidossa pysyvä suhde hoitajaan elikkä pitäisi olla tämmöinen omahoitaja pienillä lapsilla

siinä todella kun lukee tämän tekstin sen perusteella vaikuttaa siltä että todellakaan ei ole tasapuolinen käsittely toteutunut siltä osin oliko paras henkilö sitten valittu virkaan eli epäilyttää kovasti tämä lopputulos

kysynkin arvoisalta ministeriltä että jos tätä kotihoidon tukea leikataan näihin pieniin lapsiin liittyen niin mitä mieltä hän on siitä että kun entistä useampi pieni lapsi viedään hoitoon niin pitäisikö heille saada tällainen pysyvä ja turvallinen kiintymyssuhde yhteen aikuiseen

tarvittavien toimien sijasta hallitus on kuitenkin valtion tuottavuusohjelman hengessä leikkaamassa jälleen poliisin määrärahoja

vielä näistä hankinnoista joita nyt on tehty sosiaali ja terveydenhuollon it hankkeissa haluan ottaa yleiselle tasolle nämä julkiset hankinnat

oletteko tietoinen tästä erja rusasen teoksesta ja hänen näkemyksistään

arvoisa puhemies

todetaan vaan että kiinnitetään vastaisen varalle huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin kun ansiovertailuja tehdään

perussuomalaiset ovat aina puolustaneet pieniä ja keskisuuria yrityksiä joitten olemassaoloa pitäisi kaikin mahdollisin keinoin tukea myös verotuksellisesti

eli laki julkisista hankinnoista on ollut vuosikausia voimassa ja edelleen puhutaan että meidän viranomaiset eivät hallitse sen lain sisältöä

kun lukee läpi hallituksen esityksen liittyen avopuolisoiden yhteistalouden purkamiseen herää huoli siitä ollaanko uudistuksella tekemässä avoparisuhteeseen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia niin monimutkaisiksi että uudistuksen jälkeen epätasaisesti varallisuutta omistavat henkilöt eivät uskalla enää muuttaa saman katon alle kun pelättävissä on että enemmän omistava taho saattaa joutua muutaman vuoden asumisen perusteella maksamaan osan omaisuudestaan avopuolisolle jos tämä avoliitto purkautuu

kuten valtiosihteeri raimo sailaskin on tällä viikolla julkisuudessa todennut löytyy valtion budjetista useita esimerkkejä sellaisesta rahankäytöstä jota voidaan järkeistää

totta on että nyt tämä uusi lainsäädäntö lisää jonkin verran avoimuutta ja läpinäkyvyyttä vaalirahoituksessa mutta tämä ei ole mikään ihanteellinen tilanne koska niin paljon jää kuitenkin vielä pimentoon tästä vaalirahasta ja sen alkuperästä

siksi on hyvin valitettavaa että hallitus on valinnut semmoisen linjan että suositaan niitä joilla on kaikista eniten varallisuutta ja suuret tulot ja heidän verotustaan sitten on lähdetty helpottamaan

on aivan käsittämätöntä mikä siinä laissa on niin vaikeata että sitä ei osata

jotain näille virkanimityksille julkisella sektorilla pitäisi tehdä että estettäisiin sellainen epäasiallinen arviointi kun näitä nimityksiä tehdään

onko näin että sitä ei vain haluta osata sen takia että on helppo tehdä suorahankintoja tutuilta tavarantoimittajilta ja kun tiedetään että ei ole kunnollisia sanktioita pystytään käyttämään jopa satoja miljoonia euroja ilman että kukaan joutuu vastuuseen siitä

jos valtaosa yritystuista menee hukkaan siksi että hankkeet olisivat toteutuneet ilman niitäkin on selvää että järkevästi hoidettuna voidaan tukia leikata ilman että aiheutetaan samalla vahinkoa yritystoiminnalle

elikkä niiden vertailujen pitäisi aina olla kristallinkirkkaat kun henkilöiden muodollista pätevyyttä ja kokemusta työelämässä vertaillaan

normaali työssäkäyvät ihmiset eivät enää en tunne yhtään sellaista normaalia työssä käyvää ihmistä joka olisi lahjoittanut vaalikampanjaan rahaa

se on erittäin valitettavaa

kun ajatellaan kansalaisia joiden verorasitetta on lukuisilla toimenpiteillä rasitettu viimeisten vuosien aikana ja nyt hallituksella on selkeitä suunnitelmia että asumisen verotusta tullaan moninkertaistamaan lähivuosina kysyisinkin ministeri urpilaiselta kun sampsa kataja verojaoston puheenjohtaja tässä pari viikkoa sitten lupaili että näitä kiinteistöveroja tullaan korottamaan moninkertaisiksi lähivuosina minkälaisia tietoja ministerillä on näistä suunnitelmista että missä aikataulussa ja kuinka paljon niitä korotuksia on tulossa

kun eduskunnassa myöhemmin syksyllä käsitellään budjettia tulee perussuomalaiset tuomaan esiin oman paremman vaihtoehtonsa jossa otetaan huomioon muuttuva maailmantalouden tilanne

se tarkoittaa sitä että niin valtionhallinnossa kuin kunnallishallinnossa kuntien ja yleensä yhteiskunnan ylläpitämissä osakeyhtiöissä yhdistyksissä säätiöissä jäsenkirjan perusteella valitaan henkilöitä työpaikkoihin työtehtäviin ja he sitten sivuuttavat pätevää henkilökuntaa

tällä hetkellä monet yhteen muuttaneet parit ovat valinneet avoliiton juuri siitä syystä että eivät ole halunneet että avopuoliso voisi vaatia avoliiton mahdollisen purkautumisen jälkeen omaisuutta enemmän omistavalta

näin ollen ne harvat ja valitut jotka kykenevät rahoittamaan näitä kampanjoita ovat suuria järjestöjä suuria yrityksiä suomen rikkaimpia henkilöitä

samalla kun suomen talouden tilasta tulee aina vain synkempiä uutisia vaikuttaa hallitus talouspoliittisesti täysin halvaantuneelta

arvoisa puhemies

pikaisen lukemisen jälkeen hallituksen esitys vaikuttaa erittäin sekavalta ja se tulee varmaankin aiheuttamaan paljon hämminkiä ja käytännön ongelmia tavallisten kansalaisten keskuudessa ennen kuin tieto tästä muutoksesta omaisuuden jakamisjärjestelmässä on saatu riittävästi leviämään kaikkien avoliittoa suunnittelevien tietoisuuteen

kiinnostukseni heräsi kun tutustuin senaatti kiinteistöjen kauppaan silloin kun se myi konnunsuon vankilan kiinteistöt kiinteistösijoitusyhtiö royal house oylle

he pääsevät vaikuttamaan aivan ratkaisevalla tavalla monien vaalien tulokseen tällä rahalla ja se on minusta valitettavaa

tätä kuvaa hyvin se että budjettiesityksen talouskasvua edistävät toimet on kopioitu lähes suoraan perussuomalaisten viime vuoden vaihtoehtobudjetista jossa ehdotimme t k verotukea poistojen korottamista ja panostuksia enkelirahoitukseen

monesti pätevät eivät edes viitsi hakea näitä työpaikkoja kun tietävät että eivät missään tapauksessa voi tulla valituksi sen takia että heillä on väärän värinen jäsenkirja

mehän yritimme saada tarastin työryhmässä kampanjakatot eri vaaleissa ehdokkaille mutta valitettavasti työryhmän esitys meni nurin sitten hallituspuolueitten käsittelyssä ja kampanjakatoista luovuttiin

sittemmin tämä yksityinen kiinteistösijoitusyhtiö on tehnyt erinomaisia tilejä pilkkoessaan konnunsuon vankilaa sellaisiksi osiksi että on voinut myydä ja vuokrata sitä edelleen jopa valtiolle

espoossa on ollut tuoreita tapauksia tämmöisestä kabinettisopimuksesta johon jopa vihreät ovat menneet mukaan mutta kuitenkin tämä kabinettisopimus petettiin

nyt nämä löytyvät lähes muuttumattomina hallituksen budjettiesityksestä

hyvityksen suuruuden määrittelyt niistä riittävän näytön esittäminen sekä pesänjakajan määräämiset ja muut viranomaistoimet tuntuvat turhan monimutkaisilta tilanteissa joissa parisuhdetta ei ole virallisesti edes solmittu

olemme luonnollisesti tyytyväisiä siihen että hallitus on kuunnellut perussuomalaisten järjen ääntä ja tarjoammekin hallitukselle mieluusti lisää talouspoliittista apua

arvoisa puhemies

helsingissä vihreät ovat saaneet omia poliittisia virkamiehiä kuten nyt kokoomus on saanut tässä loppukesästä oman politrukkinsa keskeiseen sosiaali ja terveystoimen johtotehtävään

eli valtio myy kiinteistön ja vuokraa sen sitten osittain takaisin ja kovalla hinnalla

sillä tavalla ehdokkaat ovat kovasti eriarvoisessa asemassa riippuen siitä kuinka paljon heillä on tuloja ja varallisuutta käyttää kampanjointiin

viime aikoina on eduskunnassa keskusteltu paljon niin kutsutusta ruandan oikeudenkäynnistä

näin on tapahtunut konnunsuon kohdalla ja hämmästyttävää on että samoihin aikoihin kun senaatti kiinteistöt ja royal house oy hieroivat tätä kauppaa neuvoteltiin siitä että maahanmuuttovirastolla on tarpeita juuri siellä alueella

meillä on suuri syrjäytymisongelmakierre lukuisissa perheissä huostaanottoja niiden määrät ovat suuremmat kuin koskaan ja on paljon masentuneita nuoria perheenäitejä

sitten näistä kuntapäättäjien sidonnaisuuksista olen samaa mieltä kuin mitä täällä ovat eräät edustajat jo todenneet että niitä pitäisi saada läpivalaistua koska on aika kestämätön tilanne jos vaikka rakennusalan toimijoita on kaavoitus ja rakennuslautakunnan jäsenenä ja sitten he omistavat yrityksiä jotka tekevät alan urakoita omalle kaupungilleen

nämä poliittiset virkanimitykset ovat semmoinen riesa tässä yhteiskunnassa että ne laskevat koko julkisen sektorin tuottavuutta huomattavasti ja aiheuttavat huonoa työilmapiiriä lukuisissa valtion virastoissa

kasvupakettimme pitää sisällään alvn alarajan tuntuvan korotuksen muodossa annettavan alv huojennuksen kotitalousvähennyksen korotuksen sekä työllistävien pk yritysten viron mallin mukaisen yritysverotuksen

vai mikä on ministeri braxin näkemys lautamiessäästöjen käyttökohteesta

avioliiton kautta puoliso saa automaattisesti avio oi keuden toisen puolison omaisuuteen

suomessa korostetaan usein sitä että päätöksenteko meillä on avointa ja läpinäkyvää

siihen oli tarkoitus perustaa vanhuksille hoivakoti yksityinen yritys olisi alkanut pyörittää sitä ja oli jonoksi asti tulijoita

perussuomalaiset ovat esittäneet vaihtoehtobudjetissa sitä että suurituloisten progressiota lisätään valtion verotuksessa olemme esittäneet että varallisuusvero palautetaan suomen rikkaimmille kansalaisille olemme esittäneet että suursäätiöt jotka elävät tavallaan suomalaisessa veroparatiisissa pantaisiin verolle

tämän johdosta tein kirjallisen kysymyksen asiasta siitä ovatko kiinteistön myynti ja vuokraus ja siitä aiheutuneet kustannukset oikeassa suhteessa

ja tutkimusten mukaan se että henkilökunta eri työpaikoilla kokee että heitä kohdellaan oikeudenmukaisesti on keskeinen arvo jota ihmiset arvostavat siinä työpaikassa

avioliitto on tavallaan vakuutus puolisoille

myös korostetaan sitä että osaamme tehdä sopimuksia

meillähän on sellainen kuntarakenne joka on ihan hyvin toimiva mutta sitten meillä on keskeinen ongelma jota vanhat valtapuolueet ovat ylläpitäneet ja se on poliittiset virkanimitykset lukuisissa kunnissa

perussuomalaiset toivovat että hallitus ei tällä kertaa hukkaa kallista aikaa vaan toteuttaa ehdottamamme kasvupaketin heti ensi vuoden alusta lähtien

nyt kuitenkin tämä kuntauudistus on valmisteltu aivan suljetussa piirissä kabineteissa ja sitten valtava lakipaketti yritetään juntata läpi eduskunnassa pikaisesti

erittäin kauniilla paikalla viihtyisä turvallinen ympäristö ja siihen olisi ollut pukkilalaisia vanhuksia menossa vaikka kuinka paljon nimittäin tällä hetkellä pukkilan kunta ostaa ihan satojen kilometrien päästä näitä palveluja mutta ongelmaksi tuli se että nämä asunnot eivät vastanneet normeja niistä puuttui asuntokohtainen suihku

eihän siellä perustuslaissa mainita esimerkiksi ykta elikkä tällä on paljon suurempi merkitys kuin täällä salissa annetaan ymmärtää

jos avioliiton solmimisen yhteydessä pitää tulevan puolison kanssa keskustella avioehtosopimuksesta on se usein eräänlainen epäluottamuksen ilmaisu sulhaselle tai morsiamelle ja juuri tämä on usein myös syy siihen että avioliitto on haluttu jättää solmimatta

eli nämä poliittiset virkanimitykset ovat sellainen asia että niihin pitäisi ehdottomasti päästä puuttumaan elikkä nämä kaikki julkisen sektorin nimitykset

arvoisa puhemies

aikaisemmin kaikki vastaavanlaiset uudistukset on toteutettu siten että kahdeksan eduskuntapuoluetta ovat päässeet osallistumaan valmistelutyöhön joka on usein kestänyt jopa useampia vuosia ja sillä tavalla ovat päässeet myös vaikuttamaan jokaista suomalaista koskettavaan lainsäädäntöön

kun tässä kuuntelee hallituspuolueitten näkemyksiä perussuomalaisten varjobudjetista niin tulee väkisten mieleen semmoinen ajatus että nyt ei ole edes luettu tätä meidän varjobudjettiamme

vanhat puolueet ovat tottuneet jakamaan kaikki tärkeimmät keskeisimmät julkisen sektorin virat jäsenkirjojen perusteella ja nähdäkseni se olisi semmoinen keskeinen ongelma johon tässä kuntauudistuksessa pitäisi puuttua

nyt arvoisa ministeri urpilainen asumista olette rokottamassa oikein roimasti näillä energiaverojen korotuksilla

minun mielestäni näitä kaikista pienimpiä päivärahoja tulisi korottaa reilusti ilman että sitten nämä korkeimmat ansiotuloon sidotut päivärahat nousevat samanaikaisesti

perussuomalaiset haluavat että suomi on itsenäinen valtio suomen eduskunta on demokraattisilla vaaleilla valittu ja sillä on myös päätäntävaltaa

pitäisi saada lainsäädäntö siihen muotoon että niitä ei pystytä tekemään että ne olisivat lainvastaisia selkeästi ja sitten olisi semmoinen järjestelmä joka myös pystyy purkamaan kevyesti tällaisia nimityksiä

kun kiinteistöverojen korotuksia tulee kahteen kertaan hallitus esittää että kiinteistöjen verotusarvoja tuplataan joissakin tapauksissa ja toinen korotus tulee kuntien kautta kun kunnat sitten korottavat kiinteistöveroprosentteja

ne suihkut olivat käytävän päässä ja sen takia tämä laitos ei saanut koskaan toimintalupia ja se jouduttiin ikään kuin panemaan jäihin ja hakemaan joku toinen pyörittäjä sitten sille toiminnalle

me haluamme että suomen eduskunta päättää suomen lainsäädännöstä ja lisäksi haluamme että suomen tuomioistuimet ovat niitä joissa meidän asioistamme päätetään

nämä jäsenkirjanimitykset kuntien virkoihin pitäisi kieltää

tehokkuus ei ole lisääntynyt vaan päinvastoin hankintaprosessit ovat hidastuneet ja pitkittyneet ja ohessa on syntynyt lisäkustannuksia

kysynkin arvoisalta ministeriltä

sillä tavalla sitten kuitattiin tämä minun mielestäni valtion kannalta veronmaksajien kannalta hyvin epäedullinen kauppa

säätiöt ovat puhuttaneet hyvin paljon julkisuudessa viime aikoina johtuen muutamista tapauksista säätiöiden toiminnassa jotka on otettu julkisuuteen eli säätiöitä ovat pyörittäneet henkilöt jotka ovat unohtaneet kokonaan sen säätiön alkuperäisen tarkoituksen ja sitten ovat alkaneet käyttämään säätiön varallisuutta ja tuloja omaksi ja lähipiirinsä eduksi

onko hän tiedostanut tämän ongelman mikä syntyy kuntajohtamiseen jos paras mahdollinen henkilö ei ole siellä tekemässä työtä vaan jäsenkirjan perusteella valittu henkilö tekee

lisäksi hankintakoot ovat kasvaneet ja pk yrityksillä on ollut vaikeuksia päästä mukaan hankintoihin

nyt eu haluaa jopa talousvaltaa suomelta

että kohtuuttomuuksiin on menty lainsäädännössä

hallitus valitettavasti jatkaa linjallaan joka syrjii pienituloisia syrjäyttää heikkoja ja suosii ulkomaisia pääomapiirejä

onko tämä teistä oikeudenmukaista verotusta että kaikki asuminen pistetään kovan verotuksen alaiseksi myös pienituloiset eläkeläiset työttömät joutuvat maksamaan huomattavasti enemmän asumisesta tulevaisuudessa

tämän jälkeen olen seurannut senaatti kiinteistöjä hyvin huolella ja nyt sitten kiitos kaikille niille henkilöille jotka osallistuivat tämän mietinnön laatimiseen ja myös antoivat meille informaatiota siitä kuinka senaatti kiinteistöt toimii kun se rahastaa näitä muita valtionhallinnon yksiköitä

leikkaukset heikentävät peruspalveluja ja lisäävät tasaveroprosenttisten kunnallisverojen taksojen ja maksujen nousupaineita

olemme sitä mieltä että suomen eduskunnalla pitää olla oikeus päättää suomen talousasioista ja myös no bail out klausuulin pitäisi olla voimassa elikkä emme halua kantaa vastuuta muitten maitten taloudesta ja niiden tavasta hoitaa velkojaan

hallitus jatkaa tasaverokehitystä ja kohdistaa verohelpotukset etupäässä suurituloisille ja pääomien omistajille

nykyisellään lakia myös rikotaan paljon ja usein syynä näihin rikkomuksiin on tietämättömyys mutta joskus mukana on saattanut olla tahallisuuttakin

kun koko julkinen sektori on tässä valtion tuottavuusohjelmassa mukana niin on hirveätä rahan haaskausta että on ylipäätänsä mahdollista että tällaisia oikeusjuttuja puidaan afrikassa

sanotaan että ministereiden palkkionalennukset on tämmöinen symbolinen ele hyvä näin mutta nyt on pidettävä mielessä myös se että tässä uudessa hallituksessa nykyisessä hallituksessa on kaksi uutta kovapalkkaista poliittista valtiosihteerin virkaa perustettuna joten uskoisin että nämä pienet symboliset palkkionleikkaukset helposti uppoavat näiden uusien valtiosihteereiden palkkakustannuksiin

olemme esittäneet bisnesenkelitoimintaa näihin yrityksiin ja se tarkoittaa sitä että näitä uusia yrittäjiä tuetaan ja siinä on mukana sitten sellaisia kokeneempia henkilöitä

veronmaksajien rahaa hallitus heittää ulkomaiden eurokriisiin kuin kankkulan kaivoon mutta suomesta ja suomalaisista hallitus pitää huolta vain puhujapönttöjen sanahelinällä

eurokriisi jatkuu jo kohta kolmatta vuotta eikä loppua ole näkyvissä

näitä tapauksia on siinä määrin paljon putkahtanut viime aikoina julkisuuteen että on erittäin hyvä että säätiöitten valvontaan kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota

kuten valiokuntamme puheenjohtaja brax otti esille tehdessään vertailun ruotsin tilanteeseen on aika käsittämätöntä kuinka suomessa voivat toimitilojen hinnat valtiolla nousta lähes tuplaten verrattuna ruotsiin samana ajankohtana

siltä osin kuin tilannetta olisi mahdollista kohentaa selkeyttämällä lakia ja parantamalla tiedonkulkua on paljon tekemistä

olemme esittäneet myös että näitä tukia kohdennetaan tällaiseen mestarikisälli toimintaan jota tulisi kehittää aktiivisemmin

hallitus aikoo kylmästi jäädyttää lapsilisien indeksikorotukset vaikka lapsilisät ovat monille erityisesti pienituloisille perheille tärkeä tulonlähde

nämä pikavipit työllistävät hyvin paljon meidän tuomioistuimiamme ulosottolaitosta kuntien sosiaali ja terveyspuolen viranomaisia ja ovat tietenkin hirveä taakka näille kansalaisille jotka ovat ylivelkaantuneita